kun katsoo sitä julkisuuden määrää mikä tähän lainsäädäntöön on liittynyt lähikuukausien aikana niin toivon että mahdollisimman moni joka nettiä seuraa joko lähetyksenä tai myöhemmin sitten näitä käytettyjä puheenvuoroja tutustuisi nyt näihin käytettyihin puheenvuoroihin ja miettisi onko järkevällä kansanedustajalla syytä yhtyä esimerkiksi edustajien kankaan yrttiahon virtasen tabermannin esittämiin näkökulmiin vai niihin näkökulmiin mitä on tullut esimerkiksi teiltä ministereiltä tänään ja mitä vastuulliset kansanedustajat tässä tilanteessa esittävät

nimittäin kyllä minun oma ajatteluni lähtee tästä ihmismielestä kuitenkin siten että meillä aina tulee olemaan kaikissa yhteiskunnissa jonkin verran harmaata taloutta

kiitän ministereitä siitä että olette vaivautuneet olemaan paikalla ja antaneet tälle laille ihan arvokkaan lopun

olisin vaan halunnut todeta sen että kun hän ensimmäisessä puheenvuorossaan kovin valitteli niitä asioita mitkä ovat johtuneet tästä säästölinjasta joko hänelle itselleen tai muille edustajille että olen todellakin erään tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen pyytänyt häneltä kirjallista listausta niistä asioista mitkä ovat heikentyneet tämän säästölinjan osalta

vielä tähän päivään mennessä sitä listausta en ole saanut mutta otan sen vastaan vaikka huomenna mikäli se toimitetaan koska katson että voin eduskunnan tilintarkastajana viedä sitä eteenpäin hallinnossa jotta niihin hänen mainitsemiinsa kaikkiin epäkohtiin saataisiin mahdollisimman äkkiä korjaus ja toimintaedellytykset olisivat moitteettomat

eduskunnan palkoista puhutaan vähän erikoiseenkin sävyyn ja tiedän että monella kansalaisella on aika vääriäkin käsityksiä ensinnäkin sikäli että edustajille ei makseta palkkaa

samanlainen käytäntö on myöskin helsingin kaupunginvaltuustossa missä edustajille maksetaan kokouskohtainen kokouspalkkio luottamustehtävän hoidosta

meillä nämä on yhdistetty niin että kaikki edustajille kuuluvat täysistuntojen ja valiokuntien kokouksien ja kaikkien muiden tehtävien korvaukset virkamatkat ja muut sisältyvät tähän kokonaispalkkioon

akaan penttilä joka istuu salissa voisi lääkärin tehtävää hoitaessaan saada siviilielämässä huomattavasti merkittävämmän ansiotason kuin nyt toimiessaan täällä kansanedustajana

ben zyskowicz saattaisi esimerkiksi pätevänä juristina jossakin yksityisessä suuressa legistumissa olla erikoistunut johonkin tiettyyn erityistehtävään ja hankkisi esimerkiksi viisinkertaisen palkkion verrattuna siihen mitä hän hankkii täällä kansanedustajan palkkiona

tunnen ed

vistbackan tavan tehdä työtä hän tekee sitä merkittävästi myöskin kesäisin kiertämällä maakuntaa omalla autollaan omalla kustannuksellaan useita kymmeniätuhansia kilometrejä vuosittain

tulevana kesänä luultavasti jalkamiehenä

kun parin viikon päästä kansanedustuslaitos lopettaa täysistuntonsa niin tulee perinteinen uutinen

kun minä aikanaan poliisimiehenä lähdin kesälomille sain panna oven lukkoon ei tarvinnut vastata puhelimeen sain olla koko kesän ihan rauhassa kukaan ei häirinnyt minua voin lekotella aamulla pitkään

voi olla muualla mutta nytkin työhuoneissa on kansanedustajia jotka samanaikaisesti esimerkiksi kirjoittavat lehtikolumnia valmistelevat lakialoitetta kuuntelevat tätä keskustelua täällä tekevät siis monta työtä yhtä aikaa

mutta tarkoitan myöskin sitä että monella on sellainen käsitys että kun puhutaan taksikuluista matkakuluista lentoasemille oman auton käytöstä niin ei kukaan virkamieskään lähde työkomennukselle helsinkiin jos ei hänen matkakulujaan korvata

onhan aivan luonnollista jos sinä lähdet hoitamaan suomen kansan asioita helsinkiin sinun matkakulusi sinne maksetaan menet sitten bussilla lentokoneella tai jollakin muulla tarkoituksenmukaisella tavalla

eli tarkoitan että kun puhutaan nyt tarkkaan tästä palkasta ja verrataan vesiin ja tesiin niin meidän pitää muistaa että tämä on luottamustoimi joka on palkkioperusteinen ja tätä ei voi oikein herkästi sitoa mukaan tuonne työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavaksi

kulukorvauksen kohtalo on tällä hetkellä se että se on ollut aikaisemmin sidottuna tietyllä prosenttiosuudella tiettyyn valtion palkkaluokkaan

kun nämä palkkaluokat ovat käytännössä poistuneet tai jäädytetty ja se on tapahtunut jo pari kolme vuotta sitten se on johtanut myöskin siihen että edustajan kulukorvaukset ovat jäätyneet paikallensa siitä huolimatta että esimerkiksi helsingissä asuntojen vuokrat ovat nousseet bensiinin hinta ja auton käyttövero ovat noussut jotka tällä kulukorvauksella pitää kaikki kattaa

arvoisa herra puhemies

täytyy kyllä sanoa että ei sitä kyllä kansallinen kokoomuskaan hyväksyisi mikäli lain sisältö olisi vähänkin sellainen mitä äskeinen edustaja tästä laista kertoi

vastaavat

arvoisa herra puhemies

siis tässähän oli semmoiset uhkakuvat että ihan niin kuin tämä laki olisi säädetty ja laadittu jostakin pohjois korean mallista ja eduskunnan selkeä enemmistö olisi vielä neljässä valiokunnassa sen hyväksynyt

eli oikaisen näitä monia vääriä käsityksiä mitä sisältyy siihen että eduskunta maksaisi esimerkiksi meidän vieraamme ylläpidon täällä ruuat tai kahvit

pidän kyllä myönteisenä sitä että hallitus lisää yhteistyötä opposition ja työmarkkinajärjestöjen kanssa mutta tietenkin mitä ne tulokset ovat sitä voidaan vähän ennakoida

panin ilokseni merkille että sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa lainattiin pitkään pitkäaikaista demarivaikuttajaa ministeri seppo lindblomia ihan ensimmäisestä kappaleesta lähtien

ainoastaan olen samaa mieltä ed

se on totta että täällä paljastuu tässä keskustelussa selkeästi sosialistinen malli eli urpilaisen ja arhinmäen malli joka on vastustanut koko ajan sitä että hallitus on keventänyt verotusta sekä eläkeläisille että työntekijöille ja joka on vaatinut verojen korottamista ja valtion menojen lisäämistä ilman että niillä on katetta ottamatta vastuuta kansainvälisestä globaalista kehityksestä joka on huomenna meillä esimerkiksi käsittelyssä

he eivät tiedä että jokainen euro maksetaan kansanedustajan omasta kulukorvauksesta jos kutsuu vieraita tai jotakin muuta vastaavaa

mutta kaikki mitä te kerrotte siitä ettei se tuo kerroitte yhteisötilaajien velvollisuuksista ja se että joku orwellilainen yhteiskunta lähtisi seuraamaan meitä eivät pitäneet paikkaansa

murhe sosialidemokraattien tappiosta ei ollut ensimmäinen tuntemukseni eduskuntavaalien jälkeen

hekin joutuvat noudattamaan kaikkia niitä sääntöjä mitä tähän lakiin on sisälle kirjoitettu

olin pikemminkin huojentunut

minkälaisessa kusessa suomalainen hyvinvointivaltio olisikaan jos demarien vaaliohjelma olisi vienyt puolueen voittoon

sitten on vastuullisen markkinatalouden linja jossa on sosiaalinen ja ekologinen omatunto jota johtavat meidän valtiovarainministerimme ja uusi pääministerimme

minä ehdottaisin kyllä että kävisitte tämän oppi isänne kanssa nyt syventävät keskustelut siitä onko teidän talouspolitiikassanne tässä tilanteessa mitään uskottavuutta

lopuksi ihan lyhyesti vielä matematiikkaa

keskustelu on päättynyt kun eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätyyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättänyt kallista kansantaloudelle

arvoisa herra puhemies

minä olen yrittänyt valiokunnan jäsenenä tässä jo kolmen tunnin ajan kuunnella erityisesti niitten kansanedustajien mielipidettä jotka eivät istu tuossa valiokunnassa onko valiokunta puuttunut mahdollisesti oikeisiin asioihin oikealla tavalla

näyttää kuitenkin että maailmalla on edelleen vastuuttomuutta siinä mielessä että myöskin muut valtiot ottavat velkaa ja rahaa painetaan

pitkässä juoksussa tämä väistämättä johtaa siihen kehitykseen että tämä alhainen korkotaso joka suomella tällä hetkellä on tulee väistämättömästi nousemaan kaksi kolmekin prosenttia ihan tämän vuosikymmenen aikana

voidaan tietenkin sanoa että tämä lausuma kakkonen ei ole ihan suhteellisesti oikean suuntainen lausuma siihen ykköseen jossa puhutaan sadoista miljoonista ja sitten puhutaan sadoistatuhansista että varmaan tekstiosuuskin olisi tähän jälkimmäiseen osuuteen ehkä riittänyt mutta konsensushengessä se sinne sisällytettiin ja varmaan hyväksytäänkin

jos me mietimme sitä velkamäärää joka suomella on muutaman vuoden päästä ja lisäämme siihen kahden kolmen prosentin korkojen nousun sehän tietää käytännössä sitä että me joutuisimme leikkaamaan usealla miljardilla eurolla meidän budjettiamme jotta me saisimme sen tasapainoon

miten hallitus on ajatellut tähän vastata koska tämänhetkinen kehitys näyttää edelleen pelottavalta

voitte vain kuvitella minkälaisiin ongelmiin tarkastusvaliokunta joutuu kun se tutkii kuluvan vuoden ensi vuoden kertomustaan

silloin varmaan painottuvat nimenomaan julkisen sektorin tuottavuus ja kestävyysvaje korkokustannukset velan määrä ynnä muuta

kun valtiontalouden tarkastusvirasto tekee kertomuksen kuluvalta vuodelta niin minä luulen että ensi vuoden painopisteet alkavat olla meillä aika pitkälle myöskin selvillä

arvoisa rouva puhemies

kun minä vielä aikoinani olin poliisimiehenä ja pietarsaaressa vedin vappumarssia niin toverit huusivat että olen porvarien kätyri ja väkivaltakoneiston edustaja

minä panen kovin hyvällä merkille sen että nyt äärivasemmaltakin kuullaan jo poliisia puolustavia näkökulmia ja ollaan huolissaan miten suomalaisella poliisilla toimintaedellytykset ovat

se on aivan selvä että kansalaisilla on aina ollut se mielipide että tunnustukselle tunnus tuli tunnustusta vierasta näkyvä valvonta nimenomaan näkyvää valvontaa joka lisää turvallisuuden tunnetta on haluttu aina lisää

ei vain kuulu

kyllähän periaate on yleensä se että kaikesta moititaan missä on epäkohtia mutta silloin kun asiat on hoidettu todella kuntoon kyllä kiitosta saa odottaa

arvoisa herra puhemies

minä olen kuullut tässä salissa viimeisen puolen vuoden aikana kannanottoja että sosiaali ja terveyspuolen henkilöstö ja sosiaali ja terveysministeriö pitäisi irrottaa tuottavuusohjelmasta

olen kuullut myöskin mielipiteitä että koko opetusala pitäisi irrottaa tuottavuusohjelmasta

minä vain kysyn että mitähän tästä nyt sitten enää jäljelle jää

kun katsotaan sitä että tämäkin on aika kolmivaiheinen loikka ollut punamultahallitus aloitti tuottavuusohjelman sitä nykyinen hallitus jatkaa niin minä luulen että kun me kuulemme nuo valtiontalouden nykyhetken tilanteet ja katsomme lähivuosien budjettia niin minä vähän pelkään että tästä tuottavuusohjelmasta saattaa tulla vielä joskus numero kolmonenkin mikä tarkoittaa sitä että me pystymme riittävästi huolehtimaan siitä että meillä on myöskin varaa maksaa palkkaa

kyllä sekin oli tietenkin varmasti siihen aikaan sopivaa suunnitelmataloutta mutta minä pelkään vain että älkää nyt hyvät ihmiset olko populisteja kyllä sisäasiainministeriön pääluokka joutuu miettimään omalta kohdaltaan

se ettei se kohdistuisi esimerkiksi valvovaan henkilöstöön ja poliisiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan niin tämmöiset olisi hyviä reunaehtoja mutta ei me ihan kaikkea sielläkään tarvita

kun on entinen liikenneministeri on tietenkin helppo arvioida tätä lakia myöskin oman kokemuksensa pohjalta ja kertoa että hänen mielestään lain tänne tuleminen on nähdäkseni virhe

samoin te arvioitte että tämäkin laki tuottaa ongelmia

kuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja on kertonut tämä säätäminen on vaikeaa se pykälämuotoilu

arvoisa herra puhemies

mutta kun te otatte tällaisen kannan minä toivoisin että teillä varmaan pitäisi olla kyky ja taito muotoilla nämä pykälät sellaiseen muotoon että niissä ei olisi mitään ongelmia ei perustuslaillisia ongelmia eikä sisällöllisiä ongelmia vaan ne parantaisivat lakia

heinonenkin jatkoivat koskien yleisradiomaksun oikeudenmukaisuutta ja sitä mikä on tämä säätiöitten asema tässä ja tulevaisuudessa

mutta vain tällainen yleinen huutaminen kuten täällä kuullaan että vastustetaan tätä vain periaatteen vuoksi ei johda mihinkään ei paranna lain sisältöä yhtään

olisin kyllä tietenkin toivonut että valiokunta olisi avannut näitä eri rahoitusvaihtoehtoja mietinnössään hieman enemmän

minulle jäi sellainen mielikuva ja oletin että kun lintilän työryhmä sai parlamentaarisen työnsä valmiiksi siihen osallistui edustajat kaikista eduskuntapuolueista ja tämän työryhmän työn tulos oli yksimielinen niin asia viedään eteenpäin siten että hyvin nopealla aikataululla saadaan kestävä ratkaisu jolla yleisradion talous ja rahoitus pystytään pitkälle tulevaisuuteen turvaamaan

mutta kuinkas kävikään

näytti siltä että media ja sähköpostiviestintä aiheutti sen että monet sellaisetkin kansanedustajat jotka aikaisemmin olivat tämän mediamaksun kannalla tulivat hyvin varovaisiksi ja ne jatkolähetykset mitä sain kollegoilta eri ryhmistä olivat sellaisia että irtisanomisen paikkaa oli jo selvästi olemassa

emme olekaan enää mediamaksun kannalla vaan haluamme siihen joitakin semmoisia pehmentäviä elementtejä esimerkiksi henkilöiden osalta jotka ovat opiskelijoita vähävaraisia tai jostakin muusta syystä eivät käytä ylen palveluja

sanoisin näin että ongelmat on lakaistu tällä hetkellä pitkälti maton alle rahoitusvaihtoehtojen osalta

minä olisin toivonut että kun tämä työryhmä saa työnsä tehtyä niin tehdään myöskin nopealla aikataululla ratkaisut ja päästään siihen eduskunnan kannanottoon mikä on myöskin tässä valiokunnan mietinnössä viimeisenä

sen voin tietenkin sanoa myöskin omalta kohdaltani että tuskin tällä vaalikaudella on ollut mitään muuta poliittista asiaa joka on tuonut niin paljon kansalaispalautetta kuin tämä mediamaksu

pelkään nyt vain sitä käykö tässä pitkässä juoksussa niin että helsinki pystyy kuitenkin asemansa pitämään mutta alueelliset radiot ja tv toiminta on se joka joutuu väistymään sitten kun rahat loppuvat

olen itse median suurkuluttaja ja kuuntelen tietenkin kaupallisten kanavien lisäksi myöskin paljon yleisradion lähetyksiä mutta alueelliset uutiset alueellinen toiminta tuovat ehdottomasti lisäarvoa ylen palveluihin

mitä tulee näihin ruotsinkielisiin palveluihin niin sanoisin kuitenkin että tiedän että hallintoneuvoston jäsen ed

lyly rajala on kritisoinut kokouksissa voimakkaasti myöskin sitä että näitä säätiöitä tuodaan mukaan rahoittamaan esimerkiksi ruotsinkielistä aamutelevisiotoimintaa

mietin tässä vaan kuten kokeneet juristit tapaavat joskus sanoa avataanko tässä niin sanotusti vaaran lähde että kun ensimmäinen säätiö päästetään mukaan rahoittamaan jotakin tiettyä hyväksyttävää tarkoitusta sen jälkeen on vaikea sanoa ei seuraaville säätiöille

kuvitellaanpa tilanne että lapissa ja pohjois suomessa löytyisi säätiö joka haluaisi ruveta rahoittamaan saamelaisten aamutelevisiotoimintaa

mennään tästä ajatuksella eteenpäin

ynnä muuta

näkisin kyllä siten että jos täällä pöntössä sanotaan että julkisen palvelun laitoksen tulee turvata ruotsinkieliset aamutelevisiolähetykset niin minun johtopäätökseni on että silloin ne pitäisi myöskin rahoittaa samalla tavalla kuin kaikki muutkin aamulähetykset eikä eri tavalla

itse suhtaudun vähän skeptisesti säätiöiden mukaantuloon tähän rahoitukseen

sosialidemokraattinen pitkäaikainen kansanedustaja valto koski joka on myöskin ollut valiokunnan puheenjohtajana ihmetteli täällä mistä me oikein täällä riitelemme

sitä minäkin nyt oikeastaan kysyn

kun mietin hallituksen alkuperäistä tavoitetta ja sitä mihin sillä pyrittiin en pitänyt sitä itse asiassa edes kovinkaan mittavana kun ottaa huomioon sen ajanjakson millä sitä toteutettiin

mutta tänään olemme saaneet kirjallisesti yhteisen työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välisen sopimuksen joka on huomattavasti haasteellisempi kuin tämä hallituksen alkuperäinen tavoite

toivoisin kuitenkin että yleisradion hallintoneuvosto miettisi tätä asiaa vielä kerran uudelleen ja pitäisin kovin oikeansuuntaisena mikäli kaikki rahoitus suoritettaisiin perusrahoituksella

minä ymmärrän sen että totta kai oppositio olisi toivonut että tällaista hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välistä sopimusta ei olisi syntynyt jotta olisi saanut kurkku suorana huutaa nyrkki pystyssä täällä

eli työmarkkinajärjestöt käytännössä osoittivat vastuullisuutta tänään tekivät hallituksen kanssa järkevän sopimuksen mutta samalla he vesittivät teidän välikysymyksenne ihan nollapisteeseen

sen takia arvostan kristillisdemokraatteja jotka suhtautuvat tähän hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimukseen huomattavasti paremmin kuin vasemmisto

asialistalla on nyt tietenkin harmaa talous mutta tämä tuottavuusproblematiikka tietenkin liittyy joiltakin osin myöskin tähän

gustafsson korjaan että kyllä tarkastusvaliokunnan kanta tuottavuusohjelman jatkamiseen ja sen tavoitteisiin oli kuitenkin terve ja järkevä

ei tarkastusvaliokunta mietinnössään tarkoittanut sitä että tuottavuusohjelmaa ei tule miltään osin jatkaa suomessa ja se on ainoastaan henkilöstön vähennysohjelma

niin me emme ole sanoneet vaan me olemme esimerkiksi juuri niitä piirteitä siellä kritisoineet jotka tarkoittavat että harmaan talouden työvoimasta vähennetään työvoimaa tuottavuusohjelman nimissä

sitä ei kannattaisi tehdä koska saadaan enemmän rahaa sisälle päin kun jatketaan näillä resursseilla

arvoisa herra puhemies